lisäksi huomattava osa hallituspuolueita edustavista kuntapäättäjistä ei hyväksy lähipalvelujen ja lähidemokratian alasajoa

esimerkiksi ruskon kunnassa kokoomuksen koko valtuustoryhmä on valmis eroamaan puolueesta jos hallitus ei peräänny aikeissaan

keskustan ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien yhteisen näkemyksen mukaan laaja palvelu ja hallintouudistus on valmisteltava kaikkien puolueiden yhteistyönä

tämä työ on aloitettava viimeistään seuraavien eduskuntavaalien jälkeen

siinä toteamme että mitä lähempänä toisiaan palvelun tarvitsija palvelu ja palvelusta päättävä ovat sitä paremmin pystytään tyydyttämään kansalaisten tarpeet

samalla vältetään kansalaisten turhaa pompottelua luukulta toiselle ja estetään turhaa byrokratiaa ja turhia kustannuksia

perussuomalaiset kannattaa kuntien välistä yhteistyötä silloin kun jonkin palvelun tuottamiseen tarvitaan peruskuntaa laajempi alue

nykyisen terveydenhoidon toimivin osa on maakunnalliset erikoissairaanhoidon kuntayhtymät

jo muutamalla luvulla voidaan perustella hankkeen sanoisiko järjettömyys

suurimmat ongelmat ovat perusterveydenhoidossa joten perussuomalaiset kannattavat perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhdistämistä mahdollisimman pikaisella aikataululla

näin saadaan henkilöstön osaaminen sekä tekniset ja taloudelliset voimavarat tehokkaaseen käyttöön ja hoidetaan kuntalaisten terveyspalvelut nykyistä paremmin

terveyspalveluiden pikaisen uudistamisen jälkeen siirretään piirikuntien siis piirikuntien tehtäväksi peruskuntaa laajemman alueen vaativien palveluiden tuottaminen

tavoitteena on erilaisten ylikunnallisten hallintohimmeleiden yhdistäminen yhden ja nykyistä toimivamman ja demokraattisemman piirikunnan tehtäväksi joka on esimerkiksi talousalueen tai laajemman alueen kokoinen

piirikunnalle voisivat kuulua esimerkiksi työvoimapalvelut erilaiset lupa asiat ammatillinen koulutus pelastustoimi ja kaavoitus

arvoisa puhemies

sote ja kuntauudistus on suomalaisten kannalta poikkeuksellisen kattava kokonaisuus

kuntalaisten kannalta keskeisimpinä tavoitteina on oltava tasa arvoiset ja palvelut turvaavat ratkaisut

tässä asiassa jos missä voidaan puhua omaan nilkkaan ampumisesta jonka aiheutti asian puutteellinen ja asiantuntematon valmistelu

myös liikenteen osalta selonteko on hyvin karua luettavaa

selonteossa todetaan että keskeisen verkon palvelutason säilyttäminen on tavoitteena kaikissa tuoteryhmissä paitsi parantamisessa

suomen kielellä se tarkoittanee että isot päätiet pyritään pitämään nykykuntoisina ja muut tiet saavat rapistua jopa nykyistä huonompaan kuntoon

joudumme siis tyytymään huonokuntoiseen tieverkkoon niin pitkälle kuin silmä siintää koska korjausvelka on kasvanut liian suureksi

tämä asia on näin koska laiminlyönneistä johtuen ennen pitkää normaalihoito ei enää riitä vaan tarvitaan kallis peruskorjaus

siltojen osalta tilanne on vieläkin pahempi sillä yhden euron säästö väärässä paikassa aiheuttaa peräti seitsemän euron vahingon

samalla kuitenkin aiheutetaan mittavat lisäkustannukset kuljetusyrityksille sekä rikotaan lisää jo ennestään huonokuntoista tieverkkoa koska suuripainoiset autot käyttävät myös kaikkein pienimpiä teitä

mittojen ja painojen nostaminen tapahtui tavalla joka ei ole ainakaan omien moraalikäsitysteni mukaan mitenkään hyväksyttävissä

siksi pitäisi vakavasti harkita ja selvittää pisara radan rakentamisen sijaan myös muita vaihtoehtoja niitä nimittäin on

valitettavasti kuitenkin näyttää siltä että nykyhallituksen koostumuksesta johtuen hankkeeseen on hirttäydytty ideologisista syistä

arvoisa puhemies

kiitän poissa olevaa ministeri kyllöstä lupauksesta että kuutostie toteutetaan nelikaistaisena ja että työt alkavat ensi vuonna

arvoisa puhemies

siksi tarvitaan ennakkoluulottomia ja rohkeita ratkaisuja

sen päälle tulisi polttoaineisiin korvamerkittyä veroa

koululuokassa on yhtä monta oppilasta kunnan koosta riippumatta ja yksi käsipari ehtii hoitamaan yhtä monta henkilöä jälleen kunnan koosta riippumatta

ylikunnallisesti eli maakunnallisesti pitäisi hoitaa esimerkiksi erikoissairaanhoito toisen asteen koulutus ja maankäytön suunnittelu

valtiovarainministeriö omassa arviossaan toteaa kyseisestä tutkimuksesta näin

palvelut on pystytty vaikeissa olosuhteissa turvaamaan maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelujen sisällöissä

kokonaisuudessa kainuun kunnat ovat hyötyneet taloudellisesti hallintokokeilusta

asian valmistelussa pitäisi palata lähtöruutuun

samalla sähköyhtiön kautta kerätään piiloveroa entistä enemmän

arvoisa herra puhemies

suomen työllisyyden hoidon pahimpiin ongelmiin eli nuorisotyöttömyyteen rakennetyöttömyyteen ja työurien pidentämistarpeeseen on olemassa yksinkertainen lainsäädännöllinen ratkaisu joka ei vaadi lisärahoitusta jos asia nähdään kokonaisuutena yhteiskunnan kannalta

arvoisa puhemies

tämän vuoksi meidän pitäisi edistää erityisesti työllistävää pk yrittäjyyttä ja tällaisen yrittäjyyden puute tahtoo usein olla pahin juuri vaikeilla rakennemuutospaikkakunnilla kuten myllykoskella ja kouvolassa

näihin vapautuneisiin työpaikkoihin voivat nuoriso ja pitkäaikaistyöttömät hakeutua jo olemassa olevien tukityökalujen kuten esimerkiksi työvoimakoulutuksen oppisopimuksen avulla

lisäetuna osa aikaeläkkeelle siirtyvällä työntekijällä oleva niin sanottu hiljainen tieto siirtyy automaattisesti nuoremmille työntekijöille koska kokeneet taitajat ovat kuitenkin paikalla puolipäiväisesti

on nimittäin niin että ensimmäistä kertaa puolustusselontekojen historiassa maan hallitus ei sitoudu maanpuolustuksen pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseen vaan hallitus jättää puolustuksen tulevan rahoituksen kokonaan ilmaan

mielestäni yrittäjyyttä voitaisiin edistää esimerkiksi perustamalla ammattikorkeakouluihin yrittäjäpainotteiset tradenomin ja insinöörin linjat eli kaupallinen ja teknillinen yrittäjälinja

hallituksen selonteon lopussa todetaan ainoastaan puolustushallinnon laatima arvio rahoituksen lisätarpeesta erityisesti suorituskyvyn ylläpitämiseksi eli asehankintoihin tarvittavasta rahoituksesta

kokeneiden työntekijöiden osalta kustannukset putoavat puoleen ja uusien tulijoiden alkupalkkataso on pienempi kuin vuosia työelämässä olleiden

ehdotettu järjestely on yhteiskunnan kannalta järkevä myös kustannusten osalta sillä lisääntyneet eläkekulut korvautuvat säästyneinä työttömyysturva sairausvakuutus ynnä muuta

lisäksi työllisyydenhoitovaroja voidaan suunnata uudelleen

esimerkiksi yrityksille suunnattuja työntekijän työllistämistukia voitaisiin vähentää tai ehkä lopettaa ne lähes kokonaan

hallituksen valitsema linja on kerrassaan poikkeuksellinen

kertaakaan aiemmin parlamentaaristen puolustuskomiteoiden tai hallituksen antamien turvallisuus ja puolustuspoliittisten selontekojen historiassa hallitus ei ole jättänyt linjaamatta maanpuolustuksen rahoitusta yli hallituskausien

johtuneeko se siitä että hallituksen sisällä on niin erilaisia näkemyksiä

mikä on sitten hallituksen puolustusratkaisu

kataisen hallituksen selonteosta ei enää löydy yksiselitteistä kannanottoa koskien sotilaallisen maanpuolustuksen tavoitteita alueellista maanpuolustusta yleistä asevelvollisuutta ja vahvaa maanpuolustustahtoa

vaikka hallitus toteaakin että sotilasliittoon kuulumaton suomi huolehtii yksin oman maansa puolustuksesta niin hallitus jättää täsmällisesti kertomatta miten se toteutetaan

kaiken kaikkiaan selonteko jättää liian monia asioita vastausta vaille

elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtajan sixten korkmanin mielestä äskeiselle eu huippukokoukselle ladattiin ennakkoon liikaa odotuksia

kyseessä ei ole käänteentekevä kokous vaan vain yksi etappi prosessissa joka tähän asti ei ole pystynyt estämään kriisin syvenemistä korkman totesi ylen haastattelussa

olisi sama asia jos palokunta alkaisi talon ollessa tulessa keskustella paloturvallisuusmääräyksistä sen sijaan että ottaisi letkut esille

korkmanin mielestä suomalaisten pitäisi nyt ottaa aikalisä ja miettiä mitkä ratkaisut olisivat parhaita suomen kansallisten intressien toteuttamiseksi

kun jostakin kohtaa tulta saadaan hieman hillittyä syttyy samaan aikaan uusia palopesäkkeitä rutikuivaan ja tuuliseen maaperään

arvoisa puhemies